ennen kaikkea tämä tietenkin koskettaa niitä isoja kaupunkeja jotka ovat kivihiilellä lämmittäneet ja on toivon mukaan sinnekin nyt sitten kannustin siirtyä biopohjaisiin kotimaisiin energiamuotoihin lämmityspolttoaineina ja näin ollen luopua kivihiilen käytöstä

kyllähän kaikkialla niin maakunnissa kuin pääkaupungissakin ihan sitä samaa lakia noudatetaan niin että hieman kyllä ihmetyttää tämmöinen epäluotto mitä sitten kansanvaltaisesti valituille tuleville itsehallintoalueille tässä oppositiosta esitetään

kyllä on tähänkin mennessä ollut monenlaisia ristiriitatilanteita siinä että alueet kunnat maakunnat olisivat halunneet tehdä eri lailla ympäristön kehittämistä kestävää kehitystä ja kaavoitusta mutta sitten on tultu tukkanuottasille ympäristöministeriön kanssa ja lopputulos on ollut se ettei minkäänlaista kehitystyötä ole päässyt tapahtumaan sitten eteenpäin

kyllä minun mielestäni nytten kun itsehallintoalueet tulevat tämä on tietenkin suuri kansanvaltainen muutos suomessa ja on kyllä aivan ensiarvoisen tärkeää että maakuntakaavojen vahvistaminen on yksi osa sitä mistä itsehallintoalueet päättävät ja se on kyllä ennen kaikkea myös osa sitä norminpurkua